hallitus on kehysriihessään tehnyt perusteellisen tilannearvion talouden kehityksestä

arvoisa puhemies

tämä tuore valtionosuusjärjestelmäuudistuksen pohjaesitys on monelta osin aika monimutkaistakin luettavaa mutta joitakin selkeitä piirteitä sieltä on toki havaittavissa

alkujaanhan tämä valtionosuusjärjestelmä on luotu nimenomaan kuntien palveluita tukevaksi rahoitusjärjestelmäksi vain ja ainoastaan sitä tarkoitusta varten

nyt on selvästi nähtävillä kuitenkin se että tämä kuntauudistus jota hallitus ajaa ajetaan maaliin myöskin näitten rahallisten ohjausmenetelmien kautta ja myös tämän vuosiuudistuksen avulla

kun kuntauudistusta valiokunnissa käsiteltiin eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa huomiota siihen että hallituksen esityksen perusteluissa uudistusten vaikutukset kuntien toimintaan on arvioitu vain lyhyellä toteamuksella jonka mukaan kunnat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa vähenevien valtionosuuksien vuoksi

yksittäisten kuntien kohdalla rahavirtoja voi tietysti aina hahmottaa mutta erilaisissa kuntatyypeissä erot ovat selkeät

kehyksissä linjataan että rahoitusta ohjataan aikuiskoulutuksen uudistamiseen aktiivitoimenpiteiden lisäämiseen ja muun muassa talouden tulevaa kasvupotentiaalia vahvistaviin t k ja muihin investointeihin

suurimmat rahavirrat kääntyvät maakuntien keskuskaupunkeihin pääkaupunkiseudulle ja pikkukau pungit ja maaseutumaiset alueet kyllä ovat ihan selkeitä häviäjiä noin suuressa mitassa

perustuslakivaliokunta ei pitänyt tätä perustelua tyydyttävänä vaan edellytti että on asetettava velvoite tarkoin seurata uudistusten tosiasiallisia vaikutuksia eri kuntien asemaan palveluiden saatavuuteen ja tarvittaessa hallituksen on tehtävä alueellisen yhdenvertaisuuden vakavien vääristymien korjaamiseksi tarvittavat ehdotukset

on turvauduttava kaikkiin keinoihin jotta työttömyysjaksot jäisivät mahdollisimman lyhyiksi eivätkä lannistaisi työttömäksi jäänyttä ihmistä

esimerkiksi itä suomen osalta tiedämme hyvin että ikärakenne vääristyy siellä muuta maata nopeammin ja esimerkiksi kuntasektorin työpaikkojen osalta työvoimapula iskeekin sinne rajusti ja kokonaisuutena huoltosuhde valitettavasti heikkenee

voidaanko tällainen perustuslakivaliokunnan velvoittava sanoma ohittaa vai olisiko asiallista varautua jo siihen että tällainen arviointi todellakin tehtäisiin

palvelut pyritään keskittämään ja ihmiset perässä

tilanne osoittaa että hallituksen politiikkariihessään päättämä työtä suomessa ohjelma on tarpeellinen työllisyyden ja talouskasvun tukemiseksi ensi vuosikymmenellä jotta tämän kriisin lasku voidaan maksaa

hallitus kyllä haluaa profiloitua heikoimpien aseman parantajana mutta nyt ei kyllä oteta huomioon sitä että juuri heikoimmassa asemassa olevat tarvitsevat kipeimmin niitä palveluja joita nyt ollaan karkottamassa ihmisten ulottuvilta

me kaikki olemme siis yhtä mieltä siitä että uudistuksia tarvitaan ja tähän keskusta on herännyt jo vuosia sitten kun paras hanke käynnistettiin

meidän on luotava edellytyksiä uudelle kasvulle uudelle työlle ja hyvinvoinnille edelleen ensi vuosikymmenen oloissa jotta taloutemme ei rapautuisi

yli sata tarpeellista kuntaliitosta kuntien vapaaehtoisuuteen perustuen on tehty sosiaali ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueet ovat toimineet osin menestyksekkäästikin ja kuntien toimintamenojen kasvua on hillitty

lisäksi sitouduttiin pysyvästi muun muassa poikkeuksellisen harvan asutuksen lisätukemiseen

hankkeen saavutusten pois heittämisessä ei ole järjen hiventä ja haluaisinkin kuulla perusteluita myös sille miksi näitä hyviä toimintamalleja ei jatketa

tämä on looginen linjaus jo siitäkin näkökulmasta ettei kuntia ole mitään syytä juoksuttaa harkinnanvaraisten avustusten luukun kautta silloin kun niiden olosuhteet ovat pysyvästi poikkeavat ja aiheuttavat erityistä taloudellista kuormitusta

työllisyyden ja uuden kasvun tukemisen rinnalla ja talouslukujen keskeltä on kehyksistä löydyttävä tahto ja toimet joilla tuetaan perheitä ja lapsia

ennen kaikkea me haluamme että jokaisella suomalaisella on aito mahdollisuus valita missä asuu ja elää ilman että valtiovalta pyrkii sitä muuttamaan

maaseudusta puhuttaessa usein kuitenkin unohdetaan se että maaseutu on paljon muutakin kuin maatilataloutta ja tukipolitiikkaa

meitä on täällä syytetty rajojen valitsemisesta palvelujen sijaan mutta näyttää kuitenkin siltä että hallitus on köyttämässä itseään rakenteisiin ja unohtamassa ihmisten aidot tarpeet

kesää kohti uutiset ovat kertoneet esimerkiksi päivähoidon lomautussuunnitelmista jotka eivät tue lasten tasapainoista arkea

ensi keväänä on valmistumassa maaseutupoliittinen selonteko joka toivoakseni pureutuu maaseudun elinvoimaisuuteen myös asumisen elämisen laadun ja monipuolisen yrittäjyyden näkökulmasta

olisin kysynyt ministeriltä ja toivonkin keskustelua ja pohdintaa siitä mitä keinoja maaseudun vetovoimaisuuden parantamiseksi on näköpiirissä ja mitä sen eteen voitaisiin tehdä vaikkapa ministeriössä

valtionosuuksia tosiaan leikataan ja sitten kiinteistöveroa ollaan poistamassa tasausjärjestelmästä mikä on todella se eriarvoistava asia oikeastaan siinä kohtuuttomuudessaan se on käsittämätön

yhteiskunnan tehtävä on auttaa silloin kun vanhempien voimat ja kyky ohjata ja tukea lasta vähenevät

mielestäni sen tulee kuitenkin tarkoittaa nimenomaan vanhemmuuden tukemista aktiiviseen ja vastuulliseen vanhemmuuteen

rakenneuudistushanke on saanutkin sankoin joukoin vastustajia yli puoluerajojen ja vastarinta on noussut suurelta osin sanelupolitiikan vuoksi

hallituksen olisi syytä tarkistaa asennettaan niin että se tunnistaisi alueiden erilaisuuden ja myöskin sallisi erilaisia ratkaisumalleja palvelujen järjestämiseksi

me vastustamme valtionosuusleikkauksia ja sitä että kiinteistövero poistetaan tasausjärjestelmästä

vaihtoehtoisessa budjetissamme esitämme verotulojen maltillista kiristystä yhteisöveron jako osuuden palauttamista normaalitasolle sekä kiinteistöveron säilyttämistä tuossa tasausjärjestelmässä

arvoisa herra puhemies

lupaukset ovat vahvassa tahtotilassa ei juuri enempää

hallituksen tärkein hanke eli tämä sote uudistus ei ole oikein edistynyt kuten ei myöskään siihen liittyvä sote rahoituksen uudistus

käynnissä on kunta ja sote uudistukseen liittyen ties kuinka mones kuntakierros kuntakysely tai se on juuri päättymässä

hallitus kasvattaa työpaikkojen ja palvelujen keskittämisellä jo nykyisellään kovaa painetta kohti keskuksia

te ministeri huovinen sanoitte viime kuussa että kuntien palaute toki käydään läpi ja luetaan mutta että hallitus ei aio linjaansa muuttaa kuitenkaan näitten sote uudistusten suhteen vaikka asiantuntijatkin sitä vahvasti kritisoivat

miksi keskittää ihmiset kerroksiin ja riveihin yksien teiden ja ratojen varsille kun tämän maan vahvuus on tila ja avaruus

haluaisin myös kuulla ministeri huovisen arvion siitä mitä tälle sote uudistukselle tapahtuu jos ensi keväänä todetaan että koko tämä vastuukuntamalli on perustuslain vastainen ja sen takia ei ainakaan sillä tavalla voi hallituksen esitys toteutua

kaupungistumisen kehitys ei ole mikään luonnonlaki joka tapahtuu vain itsestään poliittisista toimista ja päätöksistä huolimatta

kyllä hallitus pakkaa ihmisiä pääkaupunkiseudulle ja keskuksiin hyvin määrätietoisin ottein monella rintamalla mikä on omiaan pahentamaan kaupun kien asuntopulaa ja nostamaan hintatasoa

vielä talousarvion kirjoittamisen aikaan on oletettu että työvoiman saantivaikeudet saattaisivat lisätä palkka ja ostomenoja vielä ennakoitua enemmän

kuntasektori on kuitenkin esimerkki julkisesta tahosta missä vielä viime keväänä kamppailtiin ehkä tulevan työvoimapulan kanssa

arvoisa puhemies

nämä muuttuneet taloussuhdanteet ovat kuitenkin johtaneet siihen että varsinainen työvoimapula on oletettavasti hieman hellittänyt

kuntien rahoituksesta leikataan jolloin palveluista on pakko karsia

kysyisinkin ministeriltä onko taantuman mukanaan tuomia työllisyyden muutoksia nyt pystytty ennakoimaan kun lomautusuutiset muilta sektoreilta ovat kuitenkin

kun haja asutusalueella asuminen on muun muassa näistä syistä hankaloitunut vielä rajoitetaan haja asutusalueelle rakentamista äärimmäisen tiukalla lupapolitiikalla

olen merkinnyt työ könönen ministerin kommenttipuheenvuoron liudan vastauspuheenvuoroja edustajille vissihto hänninen laakso ja timo korhonen matikainen kallström

ministeri räty mitä kuuluu tällä hetkellä vammaistulkkitoiminnalle

asuinpaikan valitseminen tai sen vapaus tarkoittaa myös sitä että pääkaupunkiseudulla ja muissa kaupunkikeskuksissa pitää voida asua kohtuulliseen hintaan

se järjestelmähän koki tämän vuoden alussa muutoksen kun kelan välitystoiminta keskitettiin turkuun ja monet kuulovammaiset jotka olivat siihen mennessä saaneet erilaiset palvelut ja eri tavoin toimivat palvelut ovat viestineet siitä että homma on lähtenyt hieman nytkähdellen ja nitkahdellen käyntiin eivätkä esimerkiksi videopalvelut ole olleet sitä luokkaa kuin mitä aiemmin välitystoiminta oli

arvoisa puhemies

nykyisen vuokra asuntorakentamisen ongelmana ovat rakentajalle asetetut tiukat säännökset jotka eivät kannusta rakentamaan

toinen kysymys koskee rintamaveteraaneja

toukokuussahan astui voimaan laki jonka mukaan kela voi kaikille kunnille kaikkien rintamaveteraanien tiedot antaa siinä toivossa tietysti että veteraanit saisivat sitten paremmin palveluita

hallitus haluaa profiloitua heikompien aseman parantajana mutta ei ota huomioon että juuri heikoimmassa asemassa olevat tarvitsevat kipeimmin niitä palveluita joita hallitus on nyt karkottamassa kauas heidän ulottuviltaan

tämä hallituksen omavaltainen laaja alaisen uudistuksen valmistelutapa aiheutti niin paljon kritiikkiä että hallitus asetti myös parlamentaarisen seurantaryhmän johon itse kuuluin keskustan edustajana

asunnottomuuden poistaminen vaatii siis sekä asunnon että sosiaalisen tuen yksin kumpikaan ei ongelmaa poista

itse uudistus oli jo odotettu kuitenkin ja meidän keskustan valiokuntaryhmän mielestä uudistuksen peruslinja oli ihan oikeansuuntainen

pääkaupunkiseudulla tämä tarve on tietysti moninkertainen verrattuna muihin maaseutukeskusten kaupunkeihin

kohtuuhintaisten asuntojen puutetta ei kuitenkaan voi väheksyä asunnottomuuden taustatekijänä ja siksikin siihen on puututtava vahvasti

myönteistä on lisäksi lakiluonnoksen pyrkimys mahdollistaa kuntakohtaiset ratkaisut esimerkiksi kansalaisen osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisessä eräiden toimielinten ja johtamisen organisointitavoissa sähköisten toimintatapojen hyödyntämisessä sekä joustavuus valtuuston jäsenmäärän ylärajasta päättämisessä

sietämätöntä on että kunnille asetetaan jatkuvasti lisää velvoitteita kun samaan aikaan niiltä evätään mahdollisuudet toteuttaa nämä vaatimukset

arvoisa puhemies

valtionosuusleikkaus on kestämättömän suuri

myös kuntalain rakenteen selkiyttäminen esimerkiksi kokoamalla kunnan johtamista koskevat säännökset yhteen lukuun on kannatettavaa

se on otsikoitu kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin teemalla mutta monessa kohtaa on vielä paljon saavutettavaa että nämä tavoitteet voisivat täyttyä tämän selonteon puitteissa

kuntien taloudelliset eriarvoisuudet tulisi ottaa tasapainottavasti huomioon eikä rasittaa ahdingossa olevien kuntien asemaa entisestään verrattuna hyvinvoiviin kuntiin

kehysriihi antoi tasan miljardin rahoituksen tälle liikenneohjelmalle

sen sijaan hajanainen ja suljettu valmistelu ilman aitoa parlamentaarista yhteistyötä on ollut suuri ongelma nimenomaan juuri tällä vaalikaudella

valtionosuusjärjestelmä sisältää verotulojen tasausjärjestelmän jossa nykyisellään otetaan huomioon muun muassa kiinteistöverojen osuus

miljardi ei tietenkään veny kaikille hankkeille alkuunkaan riittävästi ja sen ulkopuolelle jää tärkeitä kohtia jotka kipeästi kaipaisivat rahoitusta

korostimme vastalauseessamme sitä että kuntalaki on luonteeltaan kuntien perustuslaki jonka pitäisi kestää yli hallituskausien ja olla riippumaton poliittisista voimasuhteista ja niitten muutoksista

esitys epätasa arvoistaa kuntia aivan kohtuuttomalla tavalla ja mitään pitäviä perusteita ei ole tälle esitykselle vielä kuultu

pidämme valitettavana että parlamentaarisen seurantaryhmän rooli lain valmistelutyössä ja sen mahdollisuudet vaikuttaa lakiesityksen sisältöön olivat käytännössä olemattomia

muut itä suomen liikennestrategian mukaiset akuuteimmat kärkihankkeet varkausjoensuu leppävirtakuopio karjalan radan perusparantaminen eivät ole lainkaan hallituksen suunnitelmissa

tasausjärjestelmän koko tarkoitus on nimensä mukaisesti tasata kuntien tulopohjassa olevia eroja sekä turvata kaikille kunnille mahdollisuus järjestää peruspalvelut

virkamiesvetoisesti tehty valmistelu näkyi paikoitellen ylisääntelynä jolla lisätään tarpeettomasti kuntien normiohjausta

kiinteistöveron poisto tasausjärjestelmästä ei siis tuo valtiolle ainuttakaan lisäeuroa mutta jättäisi rikkaat kunnat rikastumaan ja köyhät edelleen köyhtymään

tästä esimerkkinä kuntastrate gian laatimisvelvoite tarkkoine sisältöineen sekä kunnille ehdotettu tiukka laina ja takauskielto

keskusteluissa kaivannaisteollisuudesta usein vain pohjois suomen tarpeet nousevat esille vaikka asia on hyvin tärkeä ja akuutti myös itä suomelle

tänään käsittelyn pohjana on erinomainen valiokunnan mietintö jossa on mielestäni erittäin hyvin huomioitu myös yleisen keskustelun julki tuomia huolia ja etsitty ja korostettu vastaantuloja lain tulkinnan ja valvonnan osalta

lisäksi lakiluonnoksen valmistelua on ohjannut tiukasti vaalikauden alussa hyväksytty hallitusohjelma mikä näkyy puutteena esimerkiksi kunnan roolin määrittelyssä ja vaihtoehtoisissa hallintomalleissa muun muassa vahvalle peruskunnalle vaihtoehtoja kaivattiin sekä kunnan pakkoliitosperusteen laajentaminen alijäämien kattamisvelvollisuuteen määräajassa

valtio on sitoutunut maksamaan liikenneyhteyksiä kaivosteollisuuden tarpeiden mukaan mutta uusi selonteko ja kehysriihi eivät ole myöntäneet tähän rahoitusta